monet elinvoimaan ja palveluiden tuottamiseen liittyvät hankkeet ovat jäissä

sen vuoksi pyysin tämän puheenvuoron myös että minua hämmästytti kun timo soini ylen vaalitentissä sanoo näin että keskusta on ottanut osan ja kokoomus osan perussuomalaisten kuntavaaliohjelmasta

nyt olisi hyvä tarkistella tämän hankkeen etenemistä ja katsella kunniallinen peräytymistie jotta tämä asia saataisiin oikealle raiteelle kun näyttää että juna yrittää kulkea vaikka kiskot loppuvat

kävin kysymässä soinilta että kertoisitteko miten tämä on mahdollista koska minä olen meidän puolueen kuntavaalityöryhmän puheenjohtaja me olemme rovaniemen puoluekokouksessa kesäkuussa sen hyväksyneet ja te muutama viikko sitten niin että miten me olemme pystyneet sen ottamaan

kun nyt tehdään välttämättömiä rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia ulkoasiainhallinnossa on syytä kiinnittää huomiota niiden vaikuttavuuteen jottei tapahdu sillä tavalla että tullaan säästäneeksi niin sanotusti kustannuksista piittaamatta

aiotteko tätä asiaa tarkastella uudelleen

arvoisa puhemies

että kyllä kannattaa sitten olla jotenkin niiden asioiden takana mistä puhuu

se on hyvin merkittävä ja tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää huomiota siihen että keskeneräiset hankkeet saatetaan sillä tavalla loppuun että niiden vaikuttavuus ei vaarannu

samalla valiokunta kiinnittää huomiota siihen että tarve yhteistyöhön venäjän kanssa ei ole poistunut vaan päinvastoin venäjän rooli kansainvälisissä yhteyksissä on merkittävästi kasvamassa esimerkiksi elinkeinoelämän osalta

suomen kehityspolitiikan päätavoitteita ovat köyhyyden vähentäminen ykn vuosituhattavoitteiden saavuttaminen kestävän kehityksen sekä demokratiakehityksen tukeminen

vaikka tämä nyt vastaa hallituksen puolesta mutta haluan todeta että omalta osaltani ja tiedän että myös keskustan osalta paras hanketta viedään määrätietoisesti eteenpäin

valiokunta pitää kehitysyhteistyöhön osoitettavien määrärahojen maksimaalista vaikuttavuutta tärkeimpänä lähtökohtana kehitysyhteistyökohteista päätettäessä

silloin voidaan myöskin kohdentaa sillä tavalla se kokonaisuus että lopputulos on hyvä ja on tässä yhteydessä syytä korostaa tähän liittyen raportoinnin merkittävyyttä

omaishoitaja asia on erittäin tärkeä ja tuloksekas ja sitä on syytä kehittää

arvoisa puhemies

lopuksi totean ulkoasiainministeriön hallinnonalan muista menoista kohdasta eräät valtionavut

kukin kunta arvioi millä tavalla palvelut on paras järjestää ja kun kunta vastaa järjestämisestä arvioi mikä palvelu mitenkin kannattaa tuottaa ja se järjestämisvastuu jää aina kunnalle

vastasin jo aikaisemmin että palvelutarve ja olosuhdetekijät on tarve ottaa mahdollisimman hyvin huomioon sekä vanhukset lapset vammaiset

mutta ei niihin varmasti kovin valtavia muutoksia tule mutta olosuhdetekijät on saatava paremmin toimimaan

sitten tämä valtion tuottavuushanke

sehän on näkynyt varsinkin alkuvaiheessa henkilöstömääräohjelmana mutta kyllä se on kehittymässä varsinaisesti tuottavuusohjelman suuntaan niin että siihen suuntaan mitä varsinaisesti tuottavuus tarkoittaa tulee mennä ja mennään

on joka tapauksessa selvää että valtionhallinnossa on tultava tulevaisuudessa toimeen vähemmällä henkilömäärällä

siihen on monia monia syitä

julkisen talouden kestävyysvaje ja myöskin se että vaikka nyt toiselta näyttää niin työvoimasta tulee merkittävästi olemaan pulaa

ei minulla ole pöytälaatikossa mitään erityisiä lakeja odottamassa

mitä tulee sitten kuntaliitoksiin ja niiden käsittelyihin kuntaliitoksiin valmistautuminen on semmoinen hyvin hankala prosessi ja siinä on monia tekijöitä

niihin kannattaa valmistautua huolella

ja jos jossakin sitten ei onnistu niin jossakin onnistuu mutta tässä kannattaa olla riittävän kärsivällinen ja se ei ole itsetarkoitus

kyllä suomalainen yhteiskunta on sellainen

arvoisa puhemies

odotus oli tällaisen kokoonpanon ja niiden uutisten perusteella että ohjelmasta tulee lyhyt ja epäselvä mutta ei siitä tullutkaan siitä tuli pitkä ja epäselvä

oli mielenkiintoista se kun seurasi neuvotteluja uutisten välityksellä että yksityiskohdista sektoriasioista päästiin pitkälle neuvottelemaan rakennettiin legopalikoista jo rakennusta hyvin pitkälle valmiiksi mutta talouden pohja puuttui ja se näkyy tästä ohjelmasta

ohjelma sisältää paljon hyviä ajatuksia ja hyviä tavoitteita mutta enimmäkseen toiveita

arvoisa puhemies

minusta on hätkähdyttävää se että tämä rakennemuutos ja tämä sanapari elinvoimainen kuntarakenne on saavuttanut melkein tällaisen mantran luonteen

arvoisa puhemies

kataisen hallituksen suuri kuntarakenneuudistus on yksi kuntakentän historian surkeimpia projekteja

ydinasia on palvelut ja ihminen ja väline on sitten rakenne ja rakenne ei voi olla itsetarkoitus

kysyn ministeriltä

nyt kun näitä selvityksiä erityisesti kaupunkiseuduilla on vireillä voitaisiinko tässä nyt vähän rauhoittua ja puhaltaa ja katsoa tulevaisuuteen ettei tehdä selvityksiä vain selvitysten vuoksi

toisaalta olisi perusteltua arvioida koko kuntarakennelakia uudelleen koska myöskin ne porkkanarahat ovat keskittyneet vain niihin selvitysalueisiin jotka ovat selvitysperusteiden mukaisia alueita jolloin tämmöinen vapaaehtoinen mihin alueilla saattaisi olla haluakin estyy

ja kun me katsomme kuntapalveluiden tuottamisen tehostamista niin jos ei suurissa kaupungeissa tapahdu palvelutuotannon tehostamista niin ei tästä mitään tule

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja kuntajärjestelmän ydinasia ovat paikalliset vastuunsa tuntevat ja vastuuta kantavat päättäjät

minä kuulin näissä kommenteissa sen hallituksen taholta että tarkoituksena on tässä uudistuksessa siirtyä kuntavetoisesta järjestelmästä ylhäältä valtion taholta ohjattuun uudistukseen

jos tämä uudistus toteutetaan näin mekaanisesti rohkenen sanoa aika suoraan että sillä ei kestävyysvajetta paranneta vaan se pahenee

asia on vaan yksinkertaisesti niin

lopuksi haluan todeta sen mistä asiasta olen erityisen pettynyt

vuosi sitten sekä sosialidemokraatit että kokoomus voimakkain sanankääntein vaativat että pitää asettaa kuntalain kokonaisuudistusta varten parlamentaarinen komitea

omalta osaltani tein valmistelutyötä perusteellisesti ja nyt kun ollaan tässä tilanteessa todetaan että ei asetetakaan vaan asetetaan tämmöinen seurantaryhmä joka on enemmän keskustelukerho

silloin kun määrärahoja leikataan aivan oleellinen kysymys on vaikuttavuus että niukat määrärahat kohdennetaan oikein niin että saadaan mahdollisimman hyvä tulos

arvoisa puhemies

erityisen tärkeää on vaikuttavuuden arviointi ettei käy sillä tavalla että säästetään kustannusvaikutuksista piittaamatta koska johonkin ne vangit on sitten sijoitettava ja myös jos ne johonkin sijoitetaan onko tilanne parempi

otan esimerkin pelson vankilasta

silloin on tilanne se että meidän on samalla rahalla tai jossakin tilanteessa jopa vähemmällä rahalla saatava enemmän aikaan

siitä saadut kokemukset ovat varsin hyviä

siellä vangit osallistuvat töihin

jos vain mekaanisesti näitä lakkauttamispäätöksiä tehdään säästetään kustannuksista piittaamatta ja vaikuttavuus on negatiivinen

tähän on syytä kiinnittää erityistä huomiota

siitä on kysymys

useampi edustaja kysyi ministerin suhtautumisesta tähän asiaan että miten kuntien tulisi tehdä

kunkin kunnan on arvioitava se itse

mielestäni yksityistäminen tai palveluiden ostaminen ei ole itsetarkoitus vaan jos kunnan kannattaa se tehdä se kannattaa tehdä mutta jokaisen osalta on arvioitava

kun kunta ostaa vastuu siitä palvelusta kuitenkin jää kunnalle että se oikein hoidetaan että se toimii riittävän laadukkaasti ja turvallisesti

siinä ovat sitten valvovat viranomaiset jotka sitä seuraavat ja kuulimme tässä että siinä on joiltakin osin huomauttamista

meillä on tässä asiassa paljon tehtävää että myöskin riittävästi olisi yrittäjiä ja yrityksiä jotka pystyvät näitä palveluita tarjoamaan laadukkaasti ja toimivasti

minusta on erittäin tärkeää se että näitä normeja tarkastellaan myös tässä mielessä ettei mennä siinä yli ei myöskään ylitiukaksi mennä kaikissa tilanteissa koulutusvaatimusten osalta

ja minä en tarkoita sitä etteivät tietyt pätevyysvaatimukset ole välttämättömiä mutta ei siinäkään pidä mennä yli järkevän toiminnan kannalta

jos muoto tulee liian tärkeäksi arvioidaan väärää kohtaa mitataan onko neliöitä riittävästi mutta ei katsotakaan sitä onko palvelu laadukasta ja turvallista ja toimivaa

tietyt kriteerit ja normit tarvitaan mutta niitä on syytä päivittää ja tarkastella että ne ovat todella toimivat

on tuottavuuden ja toimivuuden ja voi sanoa turvallisuuden kannaltakin aivan oleellinen asia että sen toteuttamiseen on riittävät toimivaltuudet riittävät resurssit ja riittävästi osaajia

ei tämän rakentaminen tapahdu pelkästään toimintamäärärahoista siirtämällä silloin kun tämä homma käynnistetään

sitten oli tästä tuottavuusohjelmasta

minä en yliopistojen osalta siihen puutu koska tässä seuraavana on opetusministeriön pääluokka ja silloin sitä käsitellään

ensisijaisesti on arvioitu henkilömääriä mutta kun tuottavuutta arvioidaan niin se on laajempi käsite

minusta siinä tällä hetkellä ollaan menossa eteenpäin mutta siihen liittyy sekin realiteetti että meidän on tultava tulevaisuudessa vähemmällä henkilömäärällä toimeen

ei ole itsetarkoitus vähentää väkeä mutta sekin on realiteetti

kuntataloudesta lopuksi vielä että päiväkohtainen tilanne on kuitenkin monen tekijän summana sittenkin hieman positiivisempi kuin se oli vuosi sitten ja mitä se oli viime talvena

tämä antaa myös uskoa siihen että kyllä tästä tilanteesta voidaan eteenpäin selvitä

tästä aluehallintouudistuksesta on tässä toisessa käsittelyssä käyty kohtuullisen monipuolista keskustelua ja erityisesti luonnollisesti oppositiopuolueiden taholta esitetty kritiikkiä mutta mielestäni pääosin rakentavaa kritiikkiä

en voi yhtyä siihen tai hyväksyä sitä kommenttia että valiokunta olisi olkaa kohauttanut tai sivuuttanut täysin substanssivaliokuntien lausunnot

esimerkiksi sivistysvaliokunnan lausuntoa pohdittiin hyvin pitkään ja kuultiin myös asiantuntijoita ja kuultiin ministeriöiden kannanottoja

eivät nämä asiat ole mustavalkoisia mutta silloin jos tehdään muutos valiokunnassa hallituksen esitykseen aina tarvitsee olla vahvat perusteet

tällä hetkellähän siinä on se tilanne että on näille erityisvastuualueille asetettu selvityshenkilöt jotka ovat työnsä aloittaneet

pulliaisen esittämään näkemykseen liittyen että tässä on ollut tavoitteena ajaa ympäristöministeriö tai ympäristöhallinto alas myöskin ympäristönäkökulma on mielestäni tässä valiokunnan mietinnössä kohtuullisen hyvin otettu huomioon

tätä selvitystyötä varten sosiaali ja terveysministeriö ja sosiaali ja terveyspoliittinen ministerivaliokunta ovat linjanneet ohjeet tälle työlle

on luonnollista että asioista voidaan olla eri mieltä mutta kuitenkin voin sanoa että näin mittavaan ja haasteelliseen asiaan tämän käytettävissä olevan ajan puitteissakin valiokunta paneutui mielestäni kohtuullisen hyvin ja lopputulos on kohtuullisen hyvä

sitä ennen hallitusohjelmassa on tiettyjä asioita tässä asiassa linjattu ja viime kesänä oli kuntarakenneuudistukseen liittyvä tiedonanto jota eduskunta käsitteli

erittäin haasteellinen tulee olemaan toimeenpano ensi vuoden alusta ja sen toteutumisen seuranta ja juuri sen vuoksi jos jostakin mietinnöstä on aiheellista esittää selontekoa niin tässä ja sen selonteon merkitys tulee olemaan suuri

nyt kun nämä selvitysmiehet ovat käynnistäneet työnsä näillä erityisvastuualueilla joutuu toteamaan että yksien selvitysmiesten pitäisi selvittää mitä hallitus tahtoo

olen kyllä samaa mieltä monessa asiassa mitä edustaja virtanen edellä totesi että tässä on joitakin aineksia jotka hyvin sivuavat niitä linjauksia mitä keskusta on esittänyt näiden asioiden ratkaisemiseksi kotikuntamaakunta mallilla

arvoisa puhemies

sisäinen turvallisuus on yksi hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen tekijä

mutta se on ollut surullista että sosiaali ja ter veydenhuollon palvelurakenteen uudistamista on käytetty tavallaan sähköjäniksenä kuntarakenteen muutokseksi

siihen liittyy keskeisesti hyvä poliisitoiminta

hallitusohjelmassa todetaan että poliisipalvelut turvataan koko maassa tavoitteena on vakiinnuttaa poliisien määrä nykytasolle koko vaalikaudeksi

mikä on tämä hallitusohjelmassa mainittu nykytaso kun näyttää siltä kun katsoo poliisien resursseja nyt ja tuleviksi vuosiksi että poliisien määrä tulee vähenemään

tämä puolentoista vuoden toiminta sekä kuntauudistuksessa eli tässä suurkuntahankkeessa että sosiaali ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamisessa on tullut kalliiksi

ei näytä myöskään siltä että meillä rikollisuus olisi dramaattisesti vähenemässä jolloinka poliisien määrää voitaisiin oleellisesti vähentää

kyllä tämä on sellainen asia että tästä täytyy huolehtia muuten sen kustannusvaikutukset tulevat todella huomattaviksi ja säästetään pian kustannuksista piittaamatta

siihen on uhrattu paljon aikaa ja vaivaa saamatta käytännössä vielä yhtään mitään aikaan